arvoisa puhemies

yksi esimerkki

pidämme hyvänä uusien turvemaiden kyntökieltoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi mutta samalla ymmärrämme asian ongelmallisuuden erityisesti pohjois ja itäsuomalaisten uutta maata tarvitsevien viljelijöiden näkökulmasta

tällä hetkellä minulla on semmoinen tuntuma että tahtoa löytyy kyllä mutta että todellakin nämä rajaesteet syntyvät sekä kansallisesta lainsäädännöstä että eusta tulevista laeista

taannoin olimme edustaja heikkilän kanssa valiokuntamatkalla kanadassa ja siellä yhdessä totesimme kuinka ilmastonmuutos oli saanut aikaiseksi valtavien metsäalueiden tuhot

pidämme hyvänä että komissio kiinnittää tukien kohdentamisessa huomiota erityisesti ympäristön kuormitusta vähentäviin seikkoihin ja tukee ravinteiden talteenottoa esimerkiksi lannan käsittelyssä

tiedostetaanko siellä tämä pohjoismaiden yhteistyön merkitys ja sitten se meidän tarpeemme ratkoa näitä hyvinkin konkreettisia rajaesteitä

nyt ei ole yhtään liian aikaista

niinpä on varmistettava että eun maatalouspolitiikalla ei ole negatiivisia vaikutuksia eun kehitysyhteistyön päämääriin ja eun maatalouspolitiikan vaikutuksia kehitysmaihin seurataan systemaattisesti

enkä näe myöskään logiikkaa siinä kuinka me suomalaisella lainsäädännöllä voisimme pakottaa maailman suuret maat sitoutumaan ilmastosopimukseen

en usko että tätä voidaan kenenkään yksittäisen euroedustajan piikkiin laittaa etteikö suomessa voisi hevosenlantaa polttaa vaan tämä johtuu siitä että eussa määritellään hevosenlanta jätteeksi ja tässä on se ongelma

tuskin nyt kukaan yksittäinen vihreä toimija on pystynyt näin merkittävää päätöstä tekemään mutta siitä komppaan kyllä edustaja myllykoskea ja edustaja leppää että tämä hevosenlanta täytyy saada myös yhdeksi energiamuodoksi suomalaiseen energiantuotantoon

vihreä eduskuntaryhmä tukee eun pyrkimyksiä edistää rauhaa ja solidaarisuutta maanosassamme ja sen rajojen ulkopuolella

vuoden takainen päästö onnistui pilaamaan ison osan vuoksen vesistöstä ja ongelmanahan on että talvivaara ei ole pystynyt saamaan vesitasettaan kuntoon vaan alueella on edelleenkin miljoonia kuutioita vettä

ministeri vapaavuori voitteko taata kainuun ylä savon ja pohjanmaan ja pohjois pohjanmaan asukkaille että kaivoksessa on tehty riittävät toimet niin että vuoden takaisia vastaavia vuotoja ei enää pääse tapahtumaan

arvoisa puhemies

oulun seudulla tässä yhdistymisessä uuden oulun synnyttämisessä ihmisten huoli todellakin haukiputaalla kiimingissä ja niin edelleen

elikkä nämä ovat semmoisia turhia huolia

ei pitäisi ihmisiä pelotella vaan rohkeasti katsoa eteenpäin ja katsoa mitä hyötyä on siitä suuruudesta kun kehitetään joukkoliikennettä ja kaavoitusta yhdessä mutta siitä huolimatta voidaan pitää ihmisten päätösvalta myös siellä paikallisella tasolla

kysyisin ministeriltä

millä tavalla lapset ja nuoret on otettu mukaan tähän prosessiin ja onko heitä kuultu tässä prosessissa

arvoisa puhemies

hyvää mainettamme tukevat pitkäaikainen menestys konfliktien ratkaisussa pisa tutkimuksissa ja vahvan talouden kolmen an luottoluokituksen maana heikkonakin aikana

muutama kohta minkä takia teimme tämän vastalauseen

meillä on myös hyvä maine puhtaan teknologian osaajana tasa arvon edistäjänä ja esimerkiksi äitiyspakkausten ja kouluruokailun mallimaana

yksi on esimerkiksi sellainen että täytyisi turvata oikeus sille joka hakee täältä turvapaikkaa ja sillä tavalla että kuullaan asianmukaisesti ja että maahanmuuttovirastolla on asianmukaiset tiedot myös siinä tapauksessa että hakija tekee uusintahakemuksen

itsestämme on kiinni kuinka hyvin pysymme ajan hermolla ja vieläkin enemmän etujoukoissa

edistyksellisyys vaatii kykyä arvioida muuttuvaa maailmantilannetta kaikista näkökulmista omien vahvuuksiemme tunnistamista ja uusien näköalojen hahmottamista vahvuuksiemme pohjalta

täytyisi selvittää jos hakija tekee uuden hakemuksen sisältääkö se sitten uusia perusteita turvapaikan antamiselle

pienenä maana emme kykene kilpailemaan suurilla volyymeillä mutta voimme aina vahvistaa kykyjämme osaamistamme ja kekseliäisyyttämme eri tavoin

ulkomaalaislaissa tulisi selkeästi säätää että yksin tulleeseen alaikäiseen ei tule soveltaa nopeutettuja menettelyjä eikä yksin tulleen alaikäisen hakemusta tule jättää tutkimatta

hakijalla tulisi olla mahdollisuus hakea täytäntöönpanokieltoa koko valitusajan ja tarvittaessa myös sen jälkeen maastapoistamispäätöstä koskevan valituksen vireillä ollessa

omista asukkaistamme huolehtimisella ja tänne muuttaneista asukkaista huolehtimisella varmistamme tulevien sukupolvienkin hyvinvoinnin

ja kun hakija tekee hakemuksen hänellä tulisi olla oikeus sitten odottaa päätöstä täällä suomessa niin että käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa todellakin saisi sitten odottaa täällä maassa

kun koti on kunnossa on hyvä lähteä maailmallekin ja rakentaa menestystä hyvinvoinnin perustalle

arvoisa puhemies

tosiasia on että ne jotka juovat juovat siihen asti kun sitä alkoholia on tarjolla

suomessa on myös paljon perheitä jotka eivät käytä lainkaan alkoholia jotka eivät tunne tarvetta siihen yhteenkään olueen

minä toivoisin että yhtenä keinona alkoholittomaan tai ainakin vähemmän alkoholia kuluttavaan suomeen olisi myös se että meillä olisi tarjolla alkoholivapaita paikkoja

arvoisa puhemies

pölytystä happea ravintoa vedenkiertoa hiilen sitomista ja myös kasvitautien tuhoja joka on erittäin tärkeää ilmastonmuutokseen vastaamisessa

itseäni kyllä häiritsee kovasti lähettää lapseni jääkiekko otteluun josta tiedän että osa menee sinne juomaan

nykyisin myös häiritsee lähteä lapin hiihtokeskuksiin koska tietää että ne ovat aikamoisia ryyppypaikkoja näinä päivinä

vaikka lapsistamme suurin osa voikin hyvin ja kasvaa turvallisissa kodeissa on kuitenkin suurin yksittäinen lasten pahoinvoinnin syy vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö

en edelleenkään ymmärrä sitä että sielläkin missä metsien taloudellinen arvo on paljon vähäisempi kuin niiden suojelullinen arvo esimerkiksi oman kaupunkini sanginjoen metsässä silti keskustapuolue systemaattisesti vastustaa metsien suojelua systemaattisesti

ihminen saattaa olla aika lailla humalassa ja huonossa kunnossa silti taksinkuljettajat kuljettavat hänet paikkaan missä varmasti on alkoholia myytävänä oli se sitten kauppa huoltoasema tai r kioski

alkoholinkäytön haittavaikutukset liittyvät ei vain ongelmaperheisiin vaan myös perheisiin joissa alkoholia ajoittain käytetään ajattelemattomasti

myös tähän asiaan meidän pitää puuttua ja yhdessä hakea kaikki keinot alkoholinkäytön vähentämiseksi ja nimenomaan niin kuin edustaja niikko sanoi katsoa tätä asiaa ainoastaan ja pelkästään lapsen ja nuoren näkökulmasta

erityisen ongelmallinen on tietysti tämä massiiviseksi muhkeaksi paisunut pankkisektori joka ei suinkaan ole tavallisten kyproslaisten ihmisten syytä vaan nimenomaan sinne virranneen harmaan rahan ja ulkomaisten sijoittajien syytä

arvoisa puhemies

toki muistakin päihteitten ilmiöistä täytyy huolehtia ja pitää huoli että kaikin tavoin alkoholin aiheuttamat ongelmat vähenevät

tämä selonteko on kyllä hyvä yritys koota yhteen tämä laaja metsäpoliittinen kenttä ja metsien käsittelyyn ja hoitoon liittyvät tekijät ja asiat ja toimijat

kyproksen taloudellinen ahdinko on myös kytköksissä rahoihin mitä kypros on lainannut kreikalle ja nyt sitten kreikan kriisin myötä menettänyt

harmaan talouden syövereihin uppoavat miljardit eurot ovat osaltaan aiheuttamassa tätä tiukkaa taloudellista tilannetta

tämä on kyllä hyvä yritys siinä mielessä koska sitä keskustelua on kaivattu että metsiä katsottaisiin kokonaisuutena eikä vain yhdestä näkökulmasta käsin ja siitä kiitos kyllä ministerille ja ministeriölle

kyproksen talous on tietysti riippuvainen turismista joka sekin on viime vuosina romahtanut

kyproksen kohdalla on erittäin tärkeää että erotetaan tämä pankkisektori ja siellä tapahtuneet väärinkäytökset rahanpesut ja muut tavallisten ihmisten arkitaloudesta

metsätuholakia laadittaessa puhuttiin paljon lahopuusta metsissä ja kysyisinkin onko tästä tehty tutkimuksia miten esimerkiksi energiapuun intensiivinen korjuu vaikuttaa lahopuun määrään metsässä

sitten vielä ministeri koskiselle kysymys

onko team finland tarpeeksi järeä työkalu edistämään meidän vientiämme ja toisaalta sitten ovatko meidän yritystuet ihan kohdillaan

ihan lopuksi kun aika rientää niin nopeasti puhuisin vielä metsistämme jotka ovat vahvuuksistamme ehkä kaikista suurin

tietysti eulla on oikeus ennen mahdollista apupakettia vaatia että verot maksetaan ja uskon että tavalliset kyproslaiset suurin osa heistä ovat kyllä maksaneet tähänkin päivään asti

kohdistuvatko ne sinne tutkimukseen ja tuotekehittelyyn missä sitä rahaa tarvitaan että me saamme niitä uusia tuotteita markkinoille

nostaisin esille hajautetut uusiutuvat energiavarat ja erityisesti kotimaiset puupohjaiset tuotteet sekä lämmön että energiantuotossa

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä esimerkiksi kemiin on suunnitteilla biodieselhanke ja toivonkin että hallitus edistäisi tätä hanketta jotta se saadaan nopeasti toteutettua ja tuottamaan kotimaista polttoainetta

emme ole irrallinen yksikkö vaan meitä myös kohtaavat väestönkasvu niukkuus luonnonvaroista viljelymaasta

eläimillä ei ole ääntä jolla ne puhuisivat puolestaan

siksi meillä ihmisillä on sitäkin suurempi vastuu pitää hyvä huoli niistä joiden ääni ei kuulu ja tämä koskee myös eläimiä

direktiivillä ja sitä seuranneella lakiesityksellä pyritään edistämään kolmen rn periaatetta eli korvaamaan eläinkokeita vähentämään niitä ja parantamaan eläinkokeita eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta

merkittävimpiä tutkimuskohteita ovat keskushermostosairaudet sydän ja verisuonitaudit ja syöpään liittyvä tutkimus

arvoisa puhemies

se on aivan aiheellinen ja oikea huomautus kahdesta syystä

siitä syystä että nyt tällä hetkellä me emme pysty täysimääräisesti täyttämään niitä velvoitteita ja sitoumuksia mitä meillä on kansainvälisesti ja toiseksi se on hyvä huomautus siitä syystä että todennäköisesti nämä suuret leikkaukset kohdistuvat juuri sinne kaikista köyhimpään viidennekseen

erityistä huolta eläinten hyvinvoinnista näyttävät kantavan lapset ja nuoret ja psykologisissa tutkimuksissa onkin todettu että lapset samastuvat eläimiin hyvin vahvasti ja terve aikuinenkin pyrkii viimeiseen asti välttämään satuttamasta eläintä

haluan kiittää ministeriä siitä että näinä viimeisinä vuosina niin kuin aikaisempienkin vuosien aikana kehitysyhteistyöstä on tullut aiempaa läpinäkyvämpää ja näihin väärinkäytöksiin voidaan puuttua esimerkiksi tämän punaisen napin avulla entistä paremmin

tämän tulee ollakin tavoite ja resurssit tulisi taata vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiselle myös jatkossa

kannatan edustaja karimäen tekemää hylkäysesitystä sekä lausuma ja ponsiesityksiä

me emme koskaan voi olla sataprosenttisen varmoja mistään budjettiin tai rahoihin liittyvistä asioista mutta tässä ainakin ulkoministeriö on hienosti petrannut tilannetta

direktiivihän on täysharmonisoiva mutta direktiiviin sisältyi mahdollisuus säilyttää vanhasta laista eläimen kannalta myös hyviä asioita ja nähdäkseni näin on pyritty tekemään

olemme leikanneet todella rankasti koulutuksesta

pienenä maana meidän tulisi tunnistaa voimavaramme ja koulutus on yksi meidän vahvuuksistamme joilla olisi loistavat tulevaisuudennäkymät jos me pystymme pitämään sen edelleenkin laadukkaana ja tekemään siitä vielä laadukkaampaa

siksi on tärkeää että eläinkokeisiin liittyvässä työskentelyssä joka vaiheessa on mukana vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijuutta myös luvat antavassa hankelupalautakunnassa

se on meidän kivijalkamme jota ei voi enää enempää romuttaa metsävarat ovat tietysti toinen

tähän kiinnitti myös valiokuntamme maa ja metsätalousvaliokunta huomiota todeten että laki on aika monimutkaisesti kirjoitettu ja onkin tärkeää että termit ja kieli saadaan yleistajuisiksi

viimeistään alenevien huononevien pisa tulosten pitäisi pistää meidän hälytyskellot soimaan mutta mitä me teemme

sen sijaan että nyt vahvistaisimme ja reagoisimme näihin aleneviin oppimistuloksiin meinaamme tai ainakin hallitus meinaa leikata vielä enemmän koulutuksesta

eri puolilta maata on tullut lahjakkaita ihmisiä jotka ovat rakentaneet meidän yhteiskuntaamme ja se on johtunut siitä että meillä on tasa arvoinen koulu

meillä on ollut hyviä loistavia opettajia aivan joka puolella suomea ja sen takia tämä kansakunta on menestynyt

lakiin sisältyy hankkeiden takautuva arviointi jossa otetaan kantaa siihen voidaanko tehdä jotakin vastaisuudessa paremmin kolmen rn periaatteen edistämiseksi